ammattiajokortin hankkimisen ja uusimisen monimutkaisuuden vaikeutuminen viime vuosina on kyllä näkynyt ja tulee varmasti tulevaisuudessa näkymään entistä enemmän siinä että meillä ei ole tarpeellista voi sanoa porukkaa ajamaan kuljetuskalustoa joten mielestäni on syytä tutkia mahdollisuuksia että nuoremmat ikäluokat pystyisivät harjaantumaan nopeammin ajoneuvojen esimerkiksi täysperävaunujen kuljettajiksi

arvoisa herra puhemies

olen mielenkiinnolla seurannut koko poliisihallintoa koskevan hallintorakenneuudistuksen pora kolmosen etenemistä ja havainnut että tätä rakenneuudistusta vaivaa tauti nimeltään voluta occupatus eli jyräävä kiire

sen oireet ovat monimuotoisia mielestäni jopa vakavia ja tunnistan niistä tarkoituksenhakuisuuden säästöjen epärealistisuuden välinpitämättömyyden liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja valiokuntien näkemyksiä kohtaan

yleisoireina tarkoitushakuisuus ilmenee siten että pora kolmosen täytäntöönpanoa on kiirehditty vaikka edellisten poliisihallintorakennemuutosten pora ykkösen ja pora kakkosen vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty

enpä olisi uskonut että minun pitää täällä todistaa että minä tiedän että konkreettisia tekoja puolustuksen vuoksi pitää tehdä

minä itse olen reservin kapteeni ja kuulun kainuun reserviupseereihin ja olen käynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana lähes joka ikisellä taistelupaikalla ja kerrannut ne taistelut mitä toisessa maailmansodassa jouduttiin tekemään

erityisoireena tarkoitushakuisuudesta on liikkuvan poliisin lakkauttaminen koska lähteehän pora kolmonen suoraan toimivan ja kustannustehokkaan valtakunnallisen liikennevalvontaan erikoistuneen yksikön lakkauttamisesta vailla muita toiminnallisia esityksiä

jopa oma lapseni on kertonut että se on ihme mies kun se viepi raatteentielle lapsensa aina kesäisin joten luulisin että minä tiedän mitä puolustus tarvitsee

säästölaskelmia romuttaa myös se ettei uudistuksessa tulla irtisanomaan ketään vaan henkilöstökuluja vähennetään eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta

näiden laskelmien mukaan eläkepoistuma ei todellisuudessa tule kuitenkaan olemaan niin suuri koska poliisit pidentävät työuriaan yleisen linjauksen mukaisesti

kuntarakennelain keskeisenä tavoitteena on edistää elinvoimaisen toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen kehittymistä

pora kolmosen sisälle on laskettu myös säästöt palveluverkon supistamisesta mutta jo nyt on selvää ettei sitä tulla toteuttamaan suunnitellusti koska kansalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen

arvoisa herra puhemies

edustaja kärnän ja edustaja myllykosken lakialoite on mielestäni tärkeä ja se olisi syytä käydä läpi työ ja tasa arvovaliokunnassa jossa olen aivan pohjia myöten

arvoisa puhemies

välinpitämättömyyden oireista ovat saaneet kärsiä keskeiset suomalaiset liikenneturvallisuuden asiantuntijat sekä moottoriliikenteen järjestöjen edustajat joita ei ole kuultu ainakaan tarpeellisessa määrin ja joille ei ole annettu avointa mahdollisuutta puolustaa merkittävää yhteistyökumppaniaan liikkuvaa poliisia

en suinkaan minä pidän sitä siinä mielessä hyvänä mallina jos halutaan että yrityksiin jää rahaa ja yrityksen omavaraisuus kasvaa ja yrityksen investoinnit kasvavat siinä mielessä se on paras malli

julkinen talous ei tule kestämään viiden vuoden irtisanomissuojaa

arvoisa puhemies

siinä pitäisi olla mahdollisimman pitkä tilausaika elikkä tiedetään etukäteen että kahden viikon päästä tarvitaan näin ja näin paljon jolloin se olisi inhimillisempää

arvoisa puhemies

näyttää siltä että poliisi ei tule saamaan näillä näkymin lisärahoitusta eivätkä rakenteelliset uudistukset tuo välttämättä laskettuja säästöjä

sen myötä saatiin puitelaki kunta ja palvelurakenneuudistuksesta joka velvoitti kuntia muodostamaan riittävän vahvoja palvelualueita

tässä lienee kysymys työstä josta on vaikea saada katetta elikkä tyypillisesti tämmöisistä kaupan alasta kesätyöstä täällähän mainittiin jäätelön myynti luovat alat media alat ja sitä työtä pitää pystyä tietyllä tavalla tietysti tekemään ja meidän on hyvä keskustella siitä miten sekin tehdään sitten tulevaisuudessa

silloin jää ainoaksi keinoksi säästökohteeksi siis vähentää poliisien määrää mikä puolestaan on vastoin hallitusohjelman kirjausta

täällä on sanottu jollakin tavalla niin että on syyllistetty elinkeinoelämää että tässä käytetään jotakin hyväksi mutta minun mielestäni tässä ei ole siitä kysymys vaan työnantajat mielellään tekisivät reilua kilpailua keskenään elikkä kaikki olisivat samassa asemassa kun tehdään kunnolliset säännöt asialle

siksi kuntarakennelakia koskevaan lainsäädäntöön tulee kirjata vain säännöksiä jotka edistävät kunta ja palvelurakenneuudistukselle asetettuja tavoitteita

ymmärrän kyllä rahoituskehyksien

j r r r rahoituskehyksien ahtauden ja velkataakan tuoman valtavan paineen yrittää vastuullisesti tehostaa kaikkia toimia

tuleeko tapahtumaan niin että niitä sopimuksia ei tehdä mutta siitä huolimatta soitetaan silloin tällöin töihin ja toinen on halukas tulemaan sinne ja sitä ei voida sitten millään tavalla valvoa tai muuta

molemmissa säännöksissä on säädetty henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta sekä kuntarakennelaissa edelleen siirtymäsäännöksistä

säännöksen mukaan uudelleenjärjestelyt jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen katsotaan liikkeenluovutukseksi riippumatta siitä täyttyvätkö kaikki työlainsäädännössä liikkeenluovutukselle säädetyt kriteerit

työelämään pääseminen nuorille on erittäin tärkeää ja olisi voinut yhtenä vaihtoehtona olla semmoinen että mahdollistettaisiin useamman työnantajan kanssa tehtyjä kimppasopimuksia joissa jokainen takaa tietynlaisen tuntimäärän tai jonkun muun työn määrän jokaiselle

sen keskeinen tavoite on suojella jäsenvaltiossa sen vallitsevan oikeustilan harmonisoinnissa työntekijän etujen ja oikeuksien säilymistä yritystoiminnan muutostilanteissa

arvoisa puhemies

tietenkin kaikista paras ratkaisu olisi että autoverosta voitaisiin kokonaisuudessaan luopua mutta todennäköistä on ettei tämänhetkisellä muulla verotuksella voida sitä heti korvata

työsopimuslain säännöksen mukaan liikkeenluovutukseksi katsotaan yrityksen liikkeen yhteisön tai säätiön tai niiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle jos luovutettava pää tai sivutoimena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena

edustaja hakkaraisen esille ottama ruotsin malli on kyllä sellainen johon me emme ole menossakaan tällä uudella korjatulla esityksellä mikä valtiovarainvaliokunnasta sitten tuli

arvoisa herra puhemies

kansalaisaloite avioliittolain ulottamisesta myös samaa sukupuolta edustaviin puolisoihin on merkittävä asia ja herättää kansalaisissa hyvin ristiriitaisia tunteita

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantajan liikkeenluovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena

joka sitten haluaa siitä kalliimman taksin vaihtaa vaihtaa sitä sitten hivenen myös omilla rahoillaan joten tämä käy ihan suurelle osalle

suomalaiseen oikeusjärjestykseen perustuen ovat kansalaiset yhdenvertaisia lain edessä mutta tosiasiallisesti kaikissa asioissa eivät kansalaiset näin koe vielä olevan

tämä keskustan hakema lupakäytännön muuttamisen purkaminen saattaa olla kuten edustaja satonen tässä puhui että ollaan menossa siihen ettei teidän tarvitse tehdä tätä vastalausetta tältä puolelta

huomionarvoista on että hallintoviranomaisten uudelleenorganisointia tai hallinnon tehtävien siirtämistä hallintoviranomaiselta toiselle ei ole katsottu liikkeenluovutukseksi

tässä tapauksessa ovat kansalaiset tehneet kansalaisaloitteen saadakseen samaa sukupuolta olevien avioliitoille laillisen hyväksynnän ja siten myös yhdenvertaisen kohtelun

haluan nostaa keskusteluun kansainvälisen näkökulman siitä miten laajasti samaa sukupuolta olevilla on oikeus avioliittoon eri maissa ja millaisia vaikutuksia niissä maissa joissa laki hyväksyy kyseiset avioliitot on maan kulttuuriin ja erityisesti lasten kasvatukseen

korkein oikeus ja euroopan yhteisöjen tuo mioistuin ovat oikeuskäytännössään katsoneet että liiketoiminnan muutos voidaan katsoa liikkeenluovutukseksi jos kolme olennaista edellytystä täyttyy

näitä edellytyksiä ovat työnantajuuden vaihtuminen osapuolten välillä käyty oikeudellinen yhteys ja toiminnallisen kokonaisuuden luovutus

luovutuksen jälkeen työnantajalla on normaalin direktio oikeutensa perusteella oikeus määrätä työsuhteen muutoksista siinä määrin kuin se direktio oikeuden nojalla on sallittua

myös irtisanomisperusteella tapahtuva työsuhteen etujen heikentäminen on sallittua kunhan heikentäminen ei suoraan johdu luovutuksesta vaan sille on itsenäiset perusteet

niin euroopasta kuin pohjoismaistakin on todennäköisesti saatavilla jo laajaa tutkimustietoa siitä millaiset vaikutukset kahden äidin tai kahden isän perheellä on heidän lapsiinsa sekä yleiseen suvaitsevaisuuden kulttuuriin

todennäköisesti liikkeenluovutus tulee kuntarakennemuutoksessa noudatettavaksi vaikka sitä ei olisi kirjattu kuntarakennelakiin

arvoisa puhemies

lasten oikeuksiin perustuvan vaikutusten arvioinnin tässä laissa tulisikin lain valmisteluvaiheessa valiokunnassa pohjautua jo olemassa oleviin tutkimustietoihin sekä asiantuntijakuulemisiin

me jokainen tiedämme ykn ihmisoikeusjulistuksen toisen artiklan jonka mukaan jokainen on oikeutettu samoihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkään syyn mukaista erottelua

tästä juuri on mielestäni kysymys

sortamisen jatkamiselle ei mielestäni ole perusteita

kielto koskee edellä mainittujen uudelleenjärjestelyjen kohteena olevissa työpaikoissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan

säännöstä on pidetty henkilöstön aseman turvaamisen kannalta aikanaan perusteltuna mutta käytännössä sen soveltaminen on osoittautunut niin kunnallis kuin koko julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta turmiolliseksi

viiden vuoden irtisanomissuoja on koettu ongelmalliseksi myös kunnallisen sopimusjärjestelmän näkökulmasta sillä näin pitkä muutosturva lisää henkilöstön osa aikaistamistarvetta sekä luo kunnille jatkuvaa lomauttamispainetta

arvoisa puhemies

uhkana on yleinen työvoimapula ja se tulee koskemaan erityisesti syrjäisempiä alueita etenkin ammattitaitoisemman työvoiman osalta

muutosturvaa joka koskee ainoastaan kuntatyöntekijöiden lakiin betonoitua viiden vuoden irtisanomissuojaa voidaan nykyisen julkisen talouden tilanteessa sekä ylipäätäänkin pitää vain politiikantekovälineenä joka jarruttaa yhteiskunnan kehitystä tukahduttaen myös ihmisten oma aloitteisuuden

pohjoismaisen oikeusvertailun perusteella suomi on ainoa pohjoismaa jossa kuntasektorin työntekijöille on kuntarakennemuutoksiin räätälöity ratkaisu viiden vuoden irtisanomissuojasta

kuntakentän ja sen palvelurakenteiden uusimisessa tulee henkilöstön palvelussuhteen ehtojen perustua työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännöksiin sekä markkinaehtoisiin ratkaisuihin

edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiesityksen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pahimpina ongelmina ovat olleet uusien kaivosten turvetuotantoalueiden ja maatilojen investointien ympäristöluvituksien hitaudet

ministeriön sektoriohjaus ei ole myöskään edistänyt parhaalla mahdollisella tavalla alueiden omaa näkemystä aluekehittämisessä ja näin aluevaikuttavuus on kärsinyt

pidän asiaa esillä sen vuoksi että se olisi yhtenä keskeisenä asiana ensi kevään vaaleissa ja seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa

toivon että lakialoite lähetetään asianmukaisiin valiokuntiin vakavasti käsiteltäväksi ja että se tuodaan saliin hyväksyttäväksi

arvoisa puhemies

esimerkiksi kainuun ely keskuksen rahoitus on johtamassa siihen että henkilöstön sopeuttamiseen ei riitä eläköityminen vaan on turvauduttava merkittäviin irtisanomisiin seuraavien vuosien aikana

tänään tässä salissa on jo käsitelty asiaa ympäristön terveyden ja turvallisuuden kannalta joten keskityn nyt hankkeen alueellisiin työllisyysvaikutuksiin

tällä en suinkaan tarkoita etteivätkö ympäristö terveys ja turvallisuusvaikutukset olisi vaikutusarvioinnissa prioriteetissä ensimmäisinä mutta heti niiden jälkeen tärkeintä on suomalainen suomessa tehty työ

aluevaikuttavuus on aluehallinnon kehittämisen tärkein tehtävä

selvitäksemme kasvavista hyvinvointipalveluistamme on meidän luotava yrityksiin seuraavien vuosien aikana parisataatuhatta uutta työpaikkaa

investoinnit monipuoliseen edulliseen ja varmatoimiseen suomalaiseen energiaan ovat avainasemassa edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

energiaomavaraisuus on myös tärkeä tavoite sillä harva maa saa ulkoa edullisempaa energiaa kuin mitä toimittaja kotimaassaan perii kotimaiselta asiakkaaltaan

energiaomavaraisuus on siis merkittävä suomalaisen työn kilpailutekijä

viimeksi viime viikolla kuulimme oulussa järjestetyssä suurhankeinfossa että rosatom overseas tarvitsee ja haluaa suomalaisia yrityksiä voimalan rakentamiseen

on muistettava että kyse ei ole ydinteknisestä työmaasta pelkästään vaan vaikutukset heijastuvat jo rakentamisvaiheessa voimala alueen porttien ulkopuolella tarvittavaan infrastruktuuriin ja palveluihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kiitän edustaja jungnerin lakialoitetta jossa rahankeräyslakia muutettaisiin siten että täällä mahdollistuvat joustavammin jopa suomalaisen työn lisääntyminen ja verotulot

tämän järjestelyn myötä kasvavan kotimaisuusasteen ja osaamispohjan lisäksi fortumin mukaantulo on erittäin selkeä signaali koko pohjois suomen tulevaisuudelle ja kasvulle

juuri ollaan pääsemässä siitä että työtöntä ei enää epäillä ja etukäteen tarkasteta vaan voidaan jälkikäteen sitten tehdä näitä tarkastuksia ja päätöksiä ja rahoitus siirretään pelkän ilmoituksen perusteella

me tarvitsemme koko suomeen ja erityisesti pohjois suomeen uusia eväitä kasvuun yrittäjyyteen ja työllisyyteen joita tämä ratkaisu tuo tullessaan

rahankeräyksen luvanvaraisuus olisi minun mielestäni muutettava ilmoituspohjaiseksi ja näin se saataisiin joustavammaksi ja nopeammin jalalle